eikö nyt olisi vaihteeksi aika kokeilla joitakin muita vaihtoehtoja kuin liittoutua venäjän potentiaalisen vastapelurin kanssa

tämän vuoden marraskuussa turun telakalla luovutetaan viimeinen parhaillaan tilauskantaan kuuluva suurristeilijä

nämä ovat erittäin suuria ratkaisuja suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan kannalta

talvitien syvällinen historiapers pektiivi turvallisuuden ja nykytilan arvioinnissa on sukua suomen kansan viisaan nato vastaisuuden kanssa

olemmeko saamassa selonteon vai mikä on se tapa jolla eduskunta pääsee päättämään ja keskustelemaan lähi idän tilanteesta ja tästä erittäin vaarallisesta ja mutkikkaasta kansainvälisestä konfliktista

suomen kansa ymmärtää että hyvän naapuruuden politiikan perusta on ymmärtää omien ja naapureiden turvallisuusintressien yhteys

näistä olisin odottanut linjanvetoja muun muassa näistä kansallisesti aivan keskeisistä teollisuuspolitiikan ja elinkeinopolitiikan kysymyksistä mutta hallitusohjelma on vain yleistä epäkonkreettista sanahelinää

arvoisa herra puhemies

koko ihmiskunnan tulevaisuuden turvaaminen edellyttää että ilmastonmuutoksen haasteeseen vastataan

ilmastopolitiikan nimissä voidaan tehdä bisnestä ja kasvattaa voittoja vallata ja kontrolloida markkinoita lisätä suurten yhtiöiden ja asiantuntijoiden valtaa

usko on vahva mutta käytännön kokemukset selonteosta puuttuvat

tämä suuntaus on voimistunut suomessakin porvarihallituksen ja yleisen oikeistolaistumisen myötä

hyvä esimerkki uskosta markkinavoimien kykyyn ratkaista ilmastonmuutoksen ongelmia on eun päästökauppajärjestelmä

oletettiin että kilpailu markkinoilla pitää hinnat edullisina ja myös ympäristövaikutukset myönteisinä

miten on käynyt

kulutus ei vähentynyt eikä päästökaupalla ollut merkittäviä vaikutuksia polttoainevalintoihin

päästökauppaoikeuksien näennäiset hinnat on kuitenkin siirretty energian kuluttajahintoihin ja näin on tehty silloinkin kun sähköä tuotettiin päästöttömästi esimerkiksi vesivoiman avulla

ne tuottavat perusinfraan kuuluvia palveluita kuten ylläpitävät väyliä huolehtivat tiestön merenkulun ja satamien toimintaedellytyksistä

entisten liikelaitosten yhtiöittämisen taustalla on muun muassa eun päätös liikelaitosmallin soveltuvuudesta eun sisämarkkinoilla jonka mukaan liikelaitos ei voi tehdä konkurssia ja nauttia verovapaista eduista

suuret energiayritykset ovat olleet haluttomia investoimaan näitä miljardivoittoja uusiutuvaan energiaan

entisen yhden ja yhtenäisen viraston asioita hoidetaan nyt useiden yhtiöiden ja viranomaistahojen alaisuudessa ympäri suomea ja kustannuksia syntyy

ongelmia on vähätelty muun muassa sillä perusteella että ensimmäinen päästökauppajakso oli vasta harjoittelua ja jatkossa päästöoikeudet ja päästöt vähenevät

pikemmin näyttää siltä että energiamarkkinoita tulee hallitsemaan nykyistäkin enemmän spekulatiivinen voitontavoittelu ja markkinoiden keskittyminen yhä suurempien ylikansallisten yhtiöiden käsiin

työt ja urakat on kilpailutettava tuotantojen eriyttämisellä on menetetty synergiaetuja joilla aikoinaan saatiin luontaisia säästöjä

vielä ei ole päätetty kuinka huutokauppa järjestetään mutta päästöoikeuksien käyttäjien kuten energialaitosten ja huutokaupan järjestävien valtioiden väliin voivat tulla kansainväliset spekulantit joilla ei ole aikomustakaan ryhtyä energiantuottajiksi vaan kerätä voittoja ostamalla päästöoikeuksia ja myymällä niitä eteenpäin

pienet tai keskisuuret kunnalliset energialaitokset jäävät ilman tarvitsemiaan päästöoikeuksia suurten ylikansallisten energiayritysten huutaessa oikeuksia ylihintaan vallatakseen uusia markkinoita ja syödäkseen kilpailijoita

risto sipilä

edustaja

äänestäen tehtiin

pienituloisten työttömien pienellä eläkkeellä olevien on jo nyt ollut pakko laajasti luopua tilauspohjaisista sanoma ja aikakauslehdistä

useimmiten tilataan vain pienilevikkisiä paikallislehtiä tai tyydytään journalistisesti epätasaisien ilmaisjakelulehtien varsin niukkaan tieto ja uutistarjontaan kun parempaan ei ole varaa

kyllä tämä on kulttuurinen ja viestintäpoliittinen karhunpalvelus ja karhunpalvelus myös sananvapauden kannalta

pienet paikallislehdet kamppailevat jo nyt niukkenevin voimavaroin ja laskevin ilmoitustuotoin elämästä ja kuolemasta

toivotan todella menestystä tälle ministeri braxin esittelemälle idealle demokratia asiakirjasta ja siihen liittyvästä kansalaiskeskustelusta ja seminaareista

hän osoitti täällä vaalirahoituksen todellisen mädän omenan kehittyvien maakuntien suomen ja sen tukeen liittyvät poliittiset vastuut

kehittyvien maakuntien suomesta nähtävästi oli tarkoitus kehittää keskustaoikeiston vaalirahoitusautomaatti

jotakin kertoo tietysti se että kaikki tuon yhdistyksen vaalirahoitusta saaneet pitivät sen visusti salassa

nimenomaan tästä olisi pääministerin tullut irtisanoutua eikä suinkaan olisi pitänyt suojata sitä tai lähteä siihen mukaan

toinen oleellinen poliittista epäluottamusta vahvistava seikka sisältyy valtiovarainministerinä toimivan poliitikon vastaanottamaan tukeen

suomalaisten yritysten konsernien liikevaihdosta on todella hävinnyt suomesta huomattava määrä ulkomaille

se on rekisteröity lehtitietojen mukaan yhteen veroparatiisiin eli luxemburgiin ja perustettu toiseen veroparatiisiin eli neitsytsaarille rekisteröidyn yhtiön kautta

suursijoittaja vilppulan määräysvallassa olevilla yrityksillä on merkittävä omistusosuus myös alma mediassa ja me tiedämme mitä valtaa mediassa alma media käyttää

ruukki group toimii saha ja metalliteollisuuden lisäksi talonrakentamisessa ja hoiva alalla jossa se tarjoaa mikeva oyn kautta ostopalveluja kunnille

ruukki group on myös mukana kuntien vesilaitosten hankinnoissa ja yhtiöittämishankkeissa

kysymys on siis varsin laajasta yritysverkostosta ja sen sekaantumisesta suomalaiseen vaalirahoitukseen

mutta iso kysymys valtiovarainministerin roolissa on miten tämän maan veroministeri voi ottaa vaalirahaa veroparatiisiyhtiöltä miten tällainen ministeri uskottavasti voi torjua harmaata taloutta miten tällainen ministeri voi uskottavasti torjua veronkiertoa

kyllä tämä saldo osoittaa sen että tuottavista yrityksistä otetaan raha ulos osinkoina ja siirretään ulkomaille yritysostoihin jotka ovat kyllä olleet kyseenalaisen kannattavia muun muassa valtionyhtiöiden osalta

kysymys on myös siitä että kun pääomat viedään suomesta ulkomaille silloin meillä ei ole pääomia kehittää suomalaista teollisuutta ja tuotantoa täällä ei pääomia luoda uusia työpaikkoja ei pääomia satsata tutkimukseen ja tuotekehitykseen

meillä nykyinen nokia pakkaa laukkujaan ja eri puolilta tulee viestejä että innovaatiot jotka voisivat johtaa täällä merkittävään uustuotantoon eivät saa täällä rahoitusta

suuret pääomat viedään ulos tai sidotaan sellaisiin hankkeisiin kuin ydinvoiman tuotanto

oli pöyristyttävää kuulla outokummun johtajan lausunto jossa hän sanoi varautuvansa kylmään ensi talveen ja piti kannattavana jopa pistää se ei sovi tehtailu seisokkien pistämistä tehtaille ja edullisen osakkuussähkön myymistä ja sillä tavalla merkittävien tulojen hankkimista

tämä on nykyisten pääomapiirien ja

varsinainen puheenvuoro

oli varsin terveellistä kuulla ministerin tunnustuksia siitä että odotukset yritysten tukityöllistämiseen panostamisesta ovat olleet turhaa toivetta

viime syksynä me valiokunnassa kun käsittelimme tätä asiaa arvostelimme tätä painotusta ja julkisen työllistämisen ja kolmannen sektorin työllistämisen syrjintää ja karsintaa

nyt te olette päätynyt kuitenkin tähän tosiasioiden edessä

arvoisa herra puhemies

hallitus ihan selkeästi ilmoittaa tavoittelevansa kiinteistöveron osuuden kasvattamista kuntien rahoituspohjassa

esitys nostaa siis kiinteistöveron alinta ja ylintä prosenttia ja pakottaa kuten täällä ed

on kuntia joissa on asetelma jopa niin että kunnallisveroa ei koroteta mutta tätä ratkaisua odotettaessa kiinteistöveroa korotetaan tuntuvasti

kiinteistövero ei sellaisenaan siis ota huomioon myöskään asukkaiden ja asianomaisten maksukykyä ja tässä suhteessa se on hyvin epäsosiaalinen

vaikka ilta on jo pitkällä on tämä lakiesitys sen kaltainen että on syytä suureen hämmästelyyn

nyt käsittelyssä olevan lakiesityksen mukaan niissä päivärahaetuuksissa jotka lasketaan henkilön palkan perusteella vähennettäisiin ensi vuonna maksettavasta sosiaalivakuutuksen ja muun muassa työttömyysturvan päivärahasta työntekijän eläkemaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaava osuus

tässä on jo suurta historiallista symboliarvoa

taloudellisen kasvun synnyttämä vauraus on kanavoitu rikkaille mutta lama ajan leikkausautomaatit on pidetty köyhien ja pienituloisten osalta voimassa

eniten minua huolestuttaa tämä työttömyysturvan rakenteellinen muutos porrastus jonka hallitus kiistää mutta jonka johdosta elinkeinoelämän ek myhäilee

yksi kolmasosa työttömistä ansioturvalla kaksi kolmasosaa kehnon perusturvan varassa

päivärahan varassa elävät sairaat ja työttömät ovat olleet hallitusten erityisen kuristuskannustuksen kohteena

tästä rakennemuutoksesta syntyvät tietenkin tavoiteltavat työttömyysturvan säästöt pitkällä tähtäimellä ja työttömien kasvava köyhyys ja kurjuus

erityisesti perusturvan varassa olevat on ajettu lohduttomaan taloudelliseen ahdinkoon leipäjonoihin moniin sairauksiin ja todelliseen kurjuuteen

esityksessä ehdotetaan että työntekijälle jonka viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksella yhdellä tai useammalla päivällä viikossa maksettaisiin täyttä työttömyysturvaa lomautuspäiviltä

tavoitteena muun muassa metalliliitolla oli yksinkertaistaa lomautettujen työttömyysturvan laskentaa ja nopeuttaa maksatusta ja karsia järkyttäviin mittoihin paisunutta päivärahan jonottamista työttömyyskassoissa

arvoisa herra puhemies

mitä nämä summat ovat työttömyysturvamenoissa viime vuosina syntyneiden valtavien säästöjen rinnalla

salon erittäin tiukka ja kitkerä eun maatalouspolitiikan ja suomen keskustan maatalouspolitiikan kritiikki herätti minutkin tuolla takapenkillä uinujan

syyt säästöjen syntyyn ovat selviä

täällä on maaseudusta ja maataloudesta puhuttu voimakkaan puolustuksen sävyin mutta on siinä kyllä paljon sellaisia kansallisromanttisia sävyjä

sen rajan alapuolella ovat menettäjät ja yläpuolella edut paranevat

työttömien toimeentuloa halutaan kiristää koko ajan

vain yhden päivän viikkolomautuksissa joissa yhdenkin päivän korvaamista esitetään kaikki voittavat tietenkin voittavat koska nykyisen lain mukaan yhden päivän lomautuksissa päivärahaoikeutta ei lainkaan synny

sitä on kiristetty systemaattisesti

pysymistä ansioturvan piirissä on vaikeutettu lisäpäiväikärajaa on nostettu ja niin edelleen

myös tuoreet tiedot sosiaaliturvaa uudistavasta sata komiteasta kertovat työttömyysturvan kokonaiskeston olevan oikeiston ja työnantajien hyökkäilyjen pääkohteena

hintojen nousun syyksi usein sanotaan muuttuneet sääolosuhteet huonot sadot ja muutokset ruokavalioissa se että syödään yhä enemmän lihaa ja maitotuotteita joiden tuottaminen vaatii paljon rehua

yhtä kaikki kärsijänä on keski ja pienituloinen työntekijä teollisuuden ja palvelujen kaikkien alojen suuri enemmistö

heille paikat kolmikantapöydässä ja eläke ja muissa vakuutusrahastojen johtoelimissä ovat perinteisesti olleet jäsenten asiaa ja toimeentuloa tähdellisempiä

ei siis ole kysymys siitä että muutoksesta olisi etua joillakin aloilla metalli ja rakennusteollisuudessa tai kuljetusaloilla

sanotaan myös että osasyy tähän ruuan hinnan nousuun on ruokakasvien käyttö liikenteen biopolttoaineiden kasvavassa tuotannossa

mutta nyt kun parhaillaan kymmenettuhannet työssäkäyvät suistuvat työttömyysturvan varaan pitäisi myös etujärjestöeliitin käsittää että siirtyminen palkkatuloilta heikkotasoisen työttömyysturvan varaan johtaa kymmenettuhannet perheet vaikeaan elämäntilanteeseen taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikeuksiin

sosiaali ja terveysvaliokunta ei puolla mietinnössään työelämä ja tasa arvovaliokunnan ehdottamaa maksukäytännön valinnaisuutta toisin sanoen sitä että työttömälle päivärahan hakijalle annettaisiin oikeus valita lomautuspäivien suoran korvaamisen tai sovittelun välillä

biopolttoaineiden valmistaminen elintarvikkeista on vähentänyt ruuan tarjontaa tähän mennessä vain aivan marginaalisesti

viljasadot eivät ole maailmanmitassa erityisen huonoja

ruuan kysynnän nopea kasvu on merkittävältä osin seurausta globaalista rahoitusmarkkinoiden kriisistä ja sijoittajien lisääntyneestä kysynnästä näitä hyödykkeitä kohtaan

työttömyyskassojen vaikeudet suuret jonot edellyttävät juuri nyt lisää käsittelyresursseja siitä ei päästä yli eikä ympäri

raaka ainemarkkinat ovat tällä hetkellä hyvä sijoituskohde kun sijoitusmarkkinat ovat monilla muilla aloilla epävarmoja tai eivät enää tuota yhtä paljon

tämä käsittelyssä oleva lamaleikkuri voitaisiin todellakin nyt poistaa ja kohentaa päivärahoilla elävien asemaa edes vähän

mutta täällä jo aiemmin tämän lain käsittelyn yhteydessä käytetyistä puheenvuoroista päätellen porvari haluaa edelleenkin ministeri kataisen sanoin välittää oikeasti kuunnella ja kannustaa pienituloisia köyhiä sairaita työttömiä ja lapsiperheitä perimällä heiltä jatkossakin lamaveroa suurituloisten veroalen kattamiseksi